minä ymmärrän että kansanedustajilla on halu irrota näistä arkisista ikävistä aina vaan jatkuvista ongelmista siirtyä sinne korkeampiin sfääreihin puhumaan ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

minusta esimerkiksi lapissa meillä on se todellinen tilanne yhä että vaikka matkailijamäärät rajusti kasvavat on liian vähän ja liian harvassa niitä mainoksia siellä että käykääpä meillä kahvilla tai ostamassa lappilaista alkuperäistuotetta

kuitenkin hinnat lähtevät nousuun eli pienituloisimpien eläkeläisten reaalitulo putoaa ensi vuonna ostovoima heikkenee

tämäkö se on sitä mallia mitä te tässä ajatte

varmaan on tämmöistä kaihoa minä ymmärrän senkin koska tämä arki on semmoinen työmaa että se ei aina suuria juhlia puhujilleen anna koska tehdäkin pitää

miten tämmöinen kehitys voidaan hyväksyä että erot kasvavat edelleen eläkeläistenkin välillä

etenkin harvaanasuttujen seutujen osalta kansanedustajien merkitys maakunnilleen on ollut aina erittäin tärkeä ja sitä se on yhä

täytyy vain kysyä

ettekö te tunnista tätä tilannetta vai onko teille arvoisa hallitus tehty omantunnon ohitusleikkaus

valvotteko te ollenkaan näitä valtion touhuja vai onko se puolustusministerin homma niin täyspäiväinen että näihin ei aikaa riitä ennen kuin sitten pakon edessä kun alkaa tämä yleinen hulina joka nyt tuotti sentään näitten muutamien äijien lähdön

kansanedustajien etääntymistä maakuntansa väestä toisin sanoen äänestäjistään pidän todellakin huonona asiana

kyllä tästä joku herätys täytyy jo alkaa tulla

arvoisa puhemies

perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini on aamulla tvssä väittänyt että vasemmisto ei kanna huolta työllisyydestä suomessa koska emme ole antamassa tukea kahdelle uudelle ydinvoimalalle

kun ne ovat siellä tiealueen ulkopuolella ne saavat siellä olla jopa sata kilometriä ja enemmänkin siitä kohteestaan ja kun niitä kääntyy katsomaan niin se on minusta enemmän liikenneturvallisuusongelma

nehän voisivat johtaa esimerkiksi siihen että lapista nykyjärjestelmällä valituksi tuleva vasemmistoliiton ehdokas vaihtuisikin tämän tasauspaikkajärjestelmän seurauksena helsinkiläiseen vasemmistolaiseen ehdokkaaseen

valtionyhtiöistä vastaava ministeri siu naa lakonmurtotoimet ja pääministeri esittelee avainalojen lakkokieltoa

tästä maasta ei varmasti löydy yhtään sellaista puoluetta joka olisi enemmän ollut työllisyyttä tässä maassa parantamassa esityksillään vaatimuksillaan ja usein myös joukkoliikkeellä kuin vasemmisto on ollut aikaisemmin ja on tänäänkin

se on tasan varmaa

työn oikeus on tärkeimpiä oikeuksia ja sen puolesta pitää aina kamppailla koska työtön ihminen on niin kun saaritsa kerran runossaan kirjoitti puustaan irronnut lehti

saavat tähän muutkin pääministeriehdokkaat vastata jotta me täällä vasemmalla tiedämme ja ammattiyhdistysliike tietää kenen puolesta meidän pitäisi oikein niin kuin toiveita ylläpitää

se ainakin on varmaa että uudesta järjestelmästä tulisi jos se tulisi ymmärsin puheenjohtaja sasin puheen hautajaispuheeksi tälle esitykselle mutta senhän seuraava eduskunta sitten päättää äärettömän sekava niin äärettömän sekava etteivät ainakaan arki ihmiset sitä ymmärtäisi

arvoisa puhemies

suomen sodanjälkeistä menestyksellistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa on johdettu presidenttien toimesta laajaan kansalliseen konsensukseen samalla nojautuen

tähän hyvin toimineeseen johtamismalliin ollaan nyt kuitenkin tekemässä suurta muutosta jossa ydinasiana on pääministerin aseman hyvin vahva korostaminen niin eu politiikassa kuin myös ulko ja turvallisuuspolitiikassa

varmaan juristin opinnoilla johonkin saakka jo etenee tämän ymmärtämisessä mutta kyllä se olisi loppupäässä sadasosien selvittelyä tietokoneitten kautta kuka siellä suomen parlamentissa lopulta istuu ja sellainen järjestelmä voi vähentää äänestyshalukkuutta vielä nykyisestäänkin

mitä sitten tulee tähän energiaratkaisuun miksi me sanomme ei kahdelle uudelle ydinvoimalalle perimmäinen kysymys on siinä että me haluamme sen vaihtoehtoisen mallin sen uuden tien josta äsken vihreiden eksperttikin puhui

asiaan kuuluvalla tavalla puhutaan tietysti eduskunnan vallan lisäämisestä jopa kansanvallan kasvattamisesta siinä tilanteessa jos uuteen meininkiin mennään ja presidentti ja pääministeri ovat eri mieltä

minusta kysymys on kaikessa karuudessaan siitä että parlamentissa olevat vahvat puolueet haluavat estää uusien voimien tulon tähän taloon vaikuttajiksi

tämä erimielisyyshän voi koskea ulkopolitiikan kaikkia isoja linjavetoja jopa sellaistakin asiaa kuin nato jäsenyys

sieltä löytyy myös uutta työtä pysyvästi tälle maalle ja syntyy jos sille tielle oikeasti ja laajasti lähdetään myös sellaista uutta osaamista teknologiapuolelle että suomi voi tästä vihreästä energiasta uusiutuvasta energiasta kehittää uuden nokiankin jos riittävät satsaukset vaan siihen asetetaan mutta näin ei ole minusta nyt käymässä koska kysymys on myös valinnasta

mitä eduskunta siinä tilanteessa sitten tulee tekemään

arabimaailman kuohunnan taustallahan on se että siellä eivät kriittiset oppositiovoimat ole päässeet vaalijärjestelmän seurauksena parlamenttiin

se vie markkinoita se vie investointirahoja ja näin pelkään käy niin että uusiutuvan energian läpimurto jää taas tekemättä

no en minä ole häntä kyllä omakseni tähän mennessä tunnustanut mutta jos te tiedätte paremmin niin olkaa hyvä

kun nyt vallanohjakset siirretään pääministerille budjetti ja lainsäädäntötyön osalta lisäksi vielä eu ja ulko ja turvallisuuspolitiikankin osalta kekkonenkin olisi voinut vain haaveilla näin isosta vallasta jota pääministerille nyt ollaan siirtämässä

no mikä lienee antti vaan pantti mutta enpähän ole kyllä sitä vihreyttä omanani pitänyt mitä gaddafi sanoo edustavansa

tuskinpa hän viisaana miehenä olisi kenellekään hyväksynytkään niin suurta valtaa kuin suomen pääministerille on näiden muutosten jälkeen tulossa

kyse on myös siitä että tällaisten uusien voimien tulo parlamenttiin on hyödyllistä sikälikin että täällähän se vasta näkyy mikä niiden todellinen idea on ja myös kyky vaikuttaa

oppositiossa parlamentin ulkopuolella voidaan esittää monenlaista ja se voi kuulostaa vetoavalta mutta se kokonaiskäsitys näkyy vasta täällä eduskuntatyössä meidän tapauksessamme

lipposen jo paljon ennen so what lausuntoa lanseeraaman fraasin mukaan sokea reettakin näkee että nato kiertotietähän tässä haetaan

sitä tässä ollaan hakemassa mutta se mikä tulee ongelmaksi on se että kun satsataan ydinvoimaan niin markkinat täyttyvät ja investoinnit suuntautuvat muualle

siihen presidentin vallan vähentämisellä tosiasiassa pyritään siltä varalta että seuraavakin ja ehkä vielä sitäkin seuraava presidentti tuon jäsenyyden torjuisi

arvoisa puhemies

rovaniemellä on erittäin tärkeä bioenergialaitoshanke

tämän äänestyshankkeen esitaistelijoina ovat olleet vihreät jotka hyväksyivät hallitusohjelmaan kyllä ydinvoiman lisäämisen mutta asettivat ainoaksi kynnyskysymykseksi sen että vaalilakia muutetaan tasauspaikkoineen ja äänikynnyksineen

ja voihan olla niin että jos tällaista presidentinvaltaa ei olisi viimekätistä sananvaltaa niin jo nyt tämä nato hanke olisi paljon pidemmällä

rovakaira joka toimii samalla alueella vähän laajemminkin rovaniemen kittilän ja sodankylän alueella ei lähde tähän bioenergiahankkeeseen mukaan koska se on satsannut ydinvoimaan

en minä löydä tästä vihreiden linjasta muuta selitystä kuin sen että he itse pelkäävät että syntyy aito vihreä liike joka haastaa tämän markkinamenoon sopeutuneen vihreän liikkeen

kyllä siinä on presidentin asenteella mutta myös vallalla vaikutusta että me olemme pitäytyneet sotilaallisesti liittoutumattomassa roolissamme

mikä muu siellä voi olla selitys

sinne pannaan pelimerkit

presidentinvaali suorana kansanvaalina johtaa ja jopa pakottaa siihen että kaikkien ehdokkaiden on esitettävä linjauksensa tulevan ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta

eivät ne kiinnostu uusiutuvan energian hajautetun energian tuottamisesta

heinäluomalle totean että afganistan operaation ja tsadin operaation välillä on suuri ero

afganistanissa isaf operaatio on muuttunut sodankäynniksi afgaanikapinallisia vastaan joiden kannatus kasvaa koko ajan erityisesti jenkkien käyttämien kovien sotaotteiden vuoksi ja kurjuuden lisääntyessä

kaiken lisäksi pääministeri voi jopa vaihtua ja näköjään nykyään kiihtyvällä vauhdilla vaalikauden kestäessä

se jää hyvin kapeaksi se läpimurto jos sitä tulee ollenkaan mutta se laajamittainen läpimurto jää tekemättä tällä politiikalla

tsadissa ollaan suojelemassa erityisesti pakolaisia joiden määrä on noussut jo puoleen miljoonaan

meillähän on tällä vaalikaudella virassa muistaakseni jo kolmas pääministeri ja heistä vain yksi esiintyi pääministeriehdokkaana ennen vaaleja suomen kansan edessä kysymyksiin kaikista asioista vastaten

olen pettynyt tässä mielessä juuri keskustaan jonka piti olla juuri tämän alan innokkain edistäjä tämän uusiutuvan edistäjä meidän kanssamme koska tässähän on kysymys myös metsänomistajien tarpeista

mitä tulee tähän määräaikaisuuteen en minä sitä vastaan tietenkään ole mutta hieman erikoisena pidän sitä että nyt kun yk operaatiosta pitkästä aikaa on kysymys niin nyt tulee kova keskustelu operaation määräaikaisuudesta

kaksi muuta on valittu yhden puolueen puolue elinten toimesta ja tällainen henkilö saa sitten jatkossa kaiken vallan siis pääministeri joka voi olla ihan muu kuin se mitä kansa on kannattanut

afganistanin osalta te ette siitä puhuneet mitään

nykyinen malli jossa presidentti johtaa ulko ja turvallisuuspolitiikkaa läheisessä yhteistyössä pääministerin ulkoministerin ja muiden ministerien kanssa eduskuntaa hyvin informoiden ja kuullen on taannut laajapohjaisen konsensuksen ja sitä tällainen pieni maa tarvitsee jatkossakin

ikääntyneitä työntekijöitä

puuttukaa tähän olennaiseen asiaan ja meillä se todellinen eläkkeellemenoikä jatkuu

mutta te ette uskalla kapitalistin varpaille mennä senhän näkevät kaikki

tämähän tietysti on se iso kysymys siellä takana miksi tämä presidentin valta on joillekin niin vaikea tapaus koska varmaan seuraavakin presidentti joutuu samaan tilanteeseen

arvoisa puhemies

tehdään laki että ikääntyneitä ei saa sanoa irti tai otetaan käyttöön tämä erorahajärjestelmä jossa eroraha on sitä isompi mitä pitempi työura on takana

usan uusi hallinto suuntaa elvytyspaketissaan verohelpotukset pieni ja keskituloisille mutta kiristää isotuloisten verotusta

kansan enemmistöllä on tietty näkemys miten pitää mennä

ja voi vain arvioida että eunkin osalta niitä kiperiä jopa kriittisiä jopa dramaattisia tilanteita saattaa tulla jatkossakin

mitä ongelmaa on ollut siinä tai mitä ongelmaa tulisi olemaan siinä että meillä on kaksi korkeaa päättäjää asioita yhdessä pohtimassa tiukan paikan tullen

nyt pitää lopettaa tämä omien kannattajien hyväosaisten kannattajien hyysääminen ja tehdä sitä mitä kansantalouden etu vaatii tässä lamauhkatilanteessa ja mikä on oikeudenmukaista